mitä tulee uudistuksen valmisteluun uskomme että asiaa työstäneillä puolustuksen ammattilaisilla on meitä poliitikkoja parempi kyky arvioida mitkä ovat oikeat toimenpiteet riittävän puolustuskyvyn turvaamiseksi kun talouden resurssit vähenevät

tästä on olemassa tutkittua tietoa ja on todettu että kaikkein heikoimmat tapaukset hoivapalveluiden järjestäjinä ovat kunnallisia laitoksia

käsillä olevan tarkastusvaliokunnan lausunnon perusteella on tehtävä valitettavasti se johtopäätös että massiiviset satsaukset ovat suurelta osin menneet hukkaan

tuntuu siltä että valvonta yksityisten palvelujen tuottajien laadun osalta toimii jopa paremmin

nyt en siis puhu rahan määrästä vaan niistä kriteereistä joilla ammattikorkeakouluille valtiolta tulevan rahoituksen taso määräytyy

kristillisdemokraattisella eduskuntaryhmällä ei ole syytä kyseenalaistaa ammattisotilaidemme kykyä ratkaista mikä on paras tapa kohdentaa tarvittavat säästöt

kysyisinkin

onko nyt aiempaa paremmin varmistettu se että kunnat todellakin noudattavat laissa annettuja suosituksia ja velvoitteita

kaikki sellaiset ideat joissa tuetaan yksityisten lahjoitustoiminnan laajentamista tällä alueella ovat tietysti tervetulleita ja siinä mielessä nämä perussuomalaisten esittämät ideat ovat hyviä tämän julkisen rahoituksen lisäksi

arvoisa puhemies ja muut kuulijat haluan tältä paikalta kiinnittää huomiota muutamiin tämän lakiesityksen yksityiskohtiin

rahoituksen perustana olevat mittarit ohjaavat voimakkaasti ammattikorkeakoulujen toimintaa ja niiden kehittämistä erityisesti tällaisena kireän talouden aikana

edustaja mattila nosti esille huolen valtakunnallisen yhtenäisen potilastietojärjestelmän puuttumisesta siitä on aiemminkin täällä keskusteltu

samalla kuitenkin toteamme että joukko osastojen lakkautukset ovat monille paikkakunnille kova isku jopa satojen työpaikkojen hävitessä

on käsittämätöntä että tällaista kansallisen tason hanketta kuin sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminen on yritetty toteuttaa alueellisilla projekteilla

tässä väylämaksujen muuttamisessahan on kyse siitä että rikkidirektiivin suomen merenkululle aiheuttamia kustannuksia kompensoidaan eikä ainoastaan merenkululle vaan yleensä suomen vientiteollisuudelle

tämä puutehan aiheuttaa myös ongelmia vanhusten hoivapalvelujen järjestämiseen ja erilaista tehottomuutta

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edellyttääkin hallitukselta erityistoimia niillä paikkakunnilla joihin raskaimmat henkilöstövaikutukset kohdistuvat

on kyllä esimerkkejä siitä että ilman koordinaatiotakin voi syntyä järkevästi toimivia kokonaisuuksia esimerkiksi sopii muurahaiskeko mutta tällaiset laajaa yhtenäisyyttä ja yhteensopivuutta edellyttävät tietojärjestelmähankkeet eivät kerta kaikkiaan voi onnistua ilman keskitettyä suunnittelua ja standardointia

olisin kysynyt ihan että onko sosiaali ja terveysministeriöllä arviota siitä milloin tämä ongelma suomesta poistuu

suomalaista innovaatio ja yritystukijärjestelmää olisikin kehitettävä siihen suuntaan että nykyistä isompi osa näistä yhteiskunnan panostuksista kanavoituu elinkeinoelämälle koulutusorganisaatioiden kautta

valtion on noudatettava kaikin puolin esimerkillistä henkilöstöpolitiikkaa tuettava henkilöstöä muutosprosessissa ja tavoiteltava sitä että jokaiselle irtisanottavalle löytyy uusi työ mahdollisimman nopeasti

yksi mielestäni tutkimisen arvoinen ja erittäin potentiaalinen malli on sitran asiantuntijoiden äskettäin esittelemä terveystaltio pohjainen ratkaisu

tästä on se hyöty että yritysten kehittämistoiminta ja aidot tarpeet tulevat vahvemmin ohjaamaan koulutuslaitosten toimintaa

näin ollen tässä on kyllä valiokuntakäsittelyn aikana syytä vielä kerran tarkistaa ja pohtia vakavasti onko tämä väylämaksujen keventämisen painotus nyt mennyt aivan oikein

samalla opiskelijoille syntyy aitoja työelämäkontakteja jotka auttavat sekä motivoitumisen että työllistymisen alueella

perinteikkäillä varuskuntasoittokunnillamme on erityinen tehtävänsä puolustusvoimien ja sen eri sidosryhmien välisten suhteiden hoitamisessa yleisen maanpuolustushengen ylläpitämisessä ja puolustusvoimien positiivisen imagon vahvistamisessa

siinä korkein oikeus totesi kumottavaksi ehdotetun säännöksen olevan ilmeisessä ristiriidassa perustuslain takaaman yksityisyydensuojan kanssa ainakin sellaisissa tapauksissa joissa oikeudelliset tai tosiasialliset syyt ovat estäneet isyyskanteen nostamisen määräajassa

esimerkiksi voitaisiin harkita sitä että lasti ja matkustaja aluksille jääluokissa ii ja iii tai sellaisille aluksille joilta puuttuu jääluokka kokonaan ei annettaisi alennusta väylämaksuissa

ministeri stubbille haluan sen verran selventää puheenvuoroani että määräenemmistöpäätökset ja yksimielisyysvaatimus eivät tietenkään ole vaihtoehtoja vaan ne täydentävät toisiaan ja molempia tarvitaan

haluan vielä korostaa että vaikka ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta ollaan nyt leikkaamassa niin ammattikorkeakoulujen tki toiminnan vahvistamiseen voidaan kanavoida projektirahoitusta

ilman kaikille yhteisiä universaaleja perusmäärittelyjä ei laajoista tietojärjestelmähankkeista yksinkertaisesti voi tulla mitään vaikka kuinka kylvetään rahaa alueellisiin ja paikallisiin projekteihin erilaisten osaongelmien ratkaisemiseksi

tuollaisia tosiasiallisia kanteennoston estäviä syitä voisi olla esimerkiksi lapsen alaikäisyys kanteennostoaikaan tai se että lapsi ei ole kanteennostoaikaan tiennyt mitään isästään

onhan näitä esimerkkejä vaikka kuinka paljon hyvistä ideoista jotka eivät eussa mene läpi yksimielisyysvaatimuksen takia mutta se on hinta joka joudutaan pienten maiden vaikutusvallasta maksamaan

kdn eduskuntaryhmä tukee puolustusvoimien säästöohjelmaa hallitusohjelman mukaisesti mutta kannustaa eduskuntaa samalla laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun puolustusvoimien suorituskyvystä ja siitä millaisiin ulkoisiin turvallisuusuhkiin meidän on kyettävä tulevaisuudessa varautumaan

myös dna testien kehittymisen myötä on nykyään voitu selvittää isyys isäehdokkaan lähisukulaisia tutkimalla mikä ei vielä isyyslain voimaantuloaikaan ollut mahdollista

tekesin hahmottelema terveystaltio alusta voisi olla turvallinen tietovarasto ja se tässä salissa peräänkuulutettu avoin rajapinta jota palvelukerroksen sovellukset käyttäisivät

itse asiassa tki projektirahoituksen vahvistaminen ja ammattikorkeakoulujen tekemän soveltavan tutkimuksen tukeminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden perusrahoituksen supistumisen kompensointiin mielekkäällä ja vaikuttavalla tavalla

käytännössä nuo korkeimman oikeuden mainitsemat tosiasialliset kanteennostoesteet ovat sellaisia että hyvin suuressa osassa tapauksia jokin noista esteistä on aina edessä

pöydällä oleva uudistus on linjassa nykyisen puolustusajattelumme kanssa mutta jo seuraavien mahdollisten uudistusten kohdalla tulee vakavasti pohtia onko yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustukseen perustuvan puolustusdoktriinimme toteuttaminen vaarantumassa

alusta sisältää palvelukerroksen yhteisiä toiminnallisuuksia valmiina komponentteina joita esimerkiksi alueelliset tai kaupalliset sovelluskehittäjät pystyvät hyödyntämään

arvoisa puhemies

oikeuskäytännön selkeyden ohella lakialoite on myös tärkeä kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta sillä se asettaa kaikki lapset samanarvoiseen asemaan isyyden vahvistamisen kannalta

niin kauan kuin tällainen perustyö on tekemättä ei järkevä hajautettu kaupallinen sovelluskehittelykään voi lähteä käyntiin

arvoisa puhemies

aivan lopuksi minäkin haluan todeta että tämän ammattikorkeakoulu uudistuksen ensimmäisen vaiheen jälkeen on päästävä nopeasti uudistuksen toiseen vaiheeseen ja siinä yhteydessä olisi toteutettava yths mallisen terveydenhuollon laajentaminen kaikkia ammattikorkeakouluopiskelijoita koskevaksi

jatkossa tulee myös keskustella avoimesti eri vaihtoehdoista ylläpitää se suorituskyky joka puolustusvoimilta vaaditaan sille määriteltyjen tehtävien hoitamiseksi pitäen kiinni omasta itsenäisestä puolustuksestamme

tässä kohdassa on huomautettava että pelkkä avoimien rajapintojen vaatiminen ei välttämättä johda toivottuun tulokseen ellei rajapintojen avaamiseen liity standardien määrittely

no sen lisäksi vielä voitaisiin harkita sitä kun lakiesityksessä ehdotetaan että väylämaksun enimmäismäärää aluskäynniltä puolitetaan

edustaja kantolan täällä käyttämää ajatusmallia soveltaen suljetut rajapinnat tarkoittaisivat sitä ettei kukaan kerro omassa kylässään käytettävää raideleveyttä

tällaista erityisosaamista löytyy muun muassa ict sektorilta joka on siinä suhteessa poikkeuksellinen teknologiateollisuuden ala että se on jatkanut tasaista kasvuaan myös viimeisten viennin taantumavuosien aikana

tä mä on perusteltua matkustaja alusten risteilyalusten ja parhaimmissa jääluokissa olevien lastialusten kohdalla mutta ei huonoimmissa jääluokissa olevien lastialusten kohdalla

mutta leveyksien julkistaminen ei vielä auta

uskottava maanpuolustus on keskeinen osa valtiollisen itsenäisyytemme perustaa ja sen järjestäminen on valtiovallan tärkeimpiä tehtäviä

monelle isättömyys saattaa edelleen olla kipeä osa omaa identiteettiä

arvoisa puhemies

ennen kuin tähän kaivoon kaadetaan lisää rahaa on homman vetäjäksi ja koordinoijaksi löydettävä riippumaton ei kaupallinen kansallinen taho jolla on riittävästi tietoteknistä asiantuntemusta ja kokemusta välttämättömän standardointityön onnistuneeseen läpivientiin

varsinkin pohjoisten merialueiden lisääntyvän merkityksen myötä jäissä kulkuun kykenevien alusten ja niitä tukevien arktisten hinaajien offshore alusten jäänmurtajien ja pelastusalusten kysyntä kasvaa

huonoimman jääluokan lastialus pystyy ottamaan enemmän lastia ja siirtämään osan aiheuttamistaan jäänmurtokustannuksista maksettavaksi paremman jääluokan alusten väylämaksujen kautta

myös isyystutkimusteknologian kehittyminen eli dna testien käyttöönotto on vienyt pohjan erityisesti siltä isyyslain voimaanpanolain perusteelta ettei kannetta voisi nostaa sen jälkeen kun isä on kuollut isyyden kun voi nyt luotettavasti todeta myös isän lähisukulaisten dnasta

tälle suomalaiselle erikoisosaamiselle on kysyntää

vielä kolmantena asiana tässä lakiesityksessä käsitellään niin sanotut ropax alukset eli ro ro matkustaja alukset matkustaja aluksina ja tosiasiassa kuitenkin näiden alusten kuljetussuoritteesta suurin osa valtaosa on rahtia

meriteollisuus on kokonaisuus jossa telakan rooli on erittäin tärkeä

isyyslain voimaanpanolain muuttaminen ei takaa isän alituista läsnäoloa jo aikuisikään ehtineen lapsen elämässä tai paranna kaikkia isättömyyden haavoja yhteiskunnassamme mutta se loisi jokaiselle suomalaiselle yhdenvertaisen mahdollisuuden luoda terve isäsuhde biologiseen isäänsä

annamme siis täyden tukemme hallituksen pyrkimyksille suomalaisen meriteollisuuden auttamiseksi menossa olevan vaikean kauden yli kohti uutta jo selkeästi näköpiirissä olevaa kasvua

siksi myös rahankäytön keskittäminen todellisen koordinaation mahdollistamiseksi lienee välttämätöntä jos rahojen haaskaaminen tässä asiassa halutaan saada loppumaan

olisi oikeudenmukaista että ropax alukset käsiteltäisiin tässä

pääministeri kataisen hallituksen ohjelmassa onkin luvattu uudistaa isyyslakia ja ajanmukaistaa avoliitossa syntyvien lasten isyyden tunnustamista koskeva sääntely

pori

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään liikenne viestintä oli lähetekeskustelua varten esitellään päivärysyn korsnäs kahdeksasosia kun minä en ota tai siellä pitää talousvaliokunta keskustelun pään asia lähetetään

eduskunnalla on kuitenkin oikeus ja mahdollisuus antaa lakimuutokselle lisäpotkua lakivaliokunnan käsittelyssä ja toivonkin että lakivaliokunta ottaa aloitteen käsiteltäväksi ja päätyy edellyttämään sen muuttamista pikaisesti jotta isyyslaki saataisiin tältä osin korjattua ja kestämään myös kansainvälistä tarkastelua

lähetekeskustelua varten ystävänpäiväisiin cas yhdeksän asia voi mennä ehdotetaan siellä ehditään talousvaliokuntaan keskusteluun pärähtää siellä ketään

lähetekeskustelua varten esitellään väyrysen kolmaskymmenes aasia voi mennä ehdotetaan siellä pitää talousvaliokunta keskustelun päihittäisi löytyvät tältä

lähetekeskustelua varten sillä päivätty kolmaskymmenesensimmäinen sija puomien ehdottaa että asia näytetään sosiaali ja terveysvaliokunnan keskustelun tärkeyttä sillä tämän suosion

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee ratkaisuja jotka turvaavat jokaiselle suomalaiselle laadukkaat palvelut asuinpaikkakunnasta riippumatta

katsomme että kuntaliitokset itsessään eivät paranna tai huononna kuntalaisten palveluita mutta mikäli samalla kevennetään hallintoa ja toimintoja järkeistetään on mahdollista lisätä resursseja palvelutuotantoon

toinen asia kuin minusta ehdottaa että asia näytetään sosiaali ja terveysvaliokunta ole työelämän tasa arvovaliokunnalla annettava lausunto keskustelun tärkein asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta oli työelämä ja tasa arvovaliokunnan etualalla äitikös rouva jane stella perez ja kolmaskymmeneskolmas ja puominosti ehdotetaan siellä työ on sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskittymään peleihin sillä tämän suosion että

täytyy joskus tulla vaihteen esitellään päivisin kolmas ja neljäs asian puiminen ehdotetaan siellä otetaan sosiaali ja terveysvaliokunta keskustelun parhaita siellä susi lakiesityksessä lastialuksina

keskusta esittää huolensa lähipalveluiden kohtalosta kuntarakenteen muuttuessa

myös me pidämme ehdottoman tärkeänä lähipalveluiden saavutettavuutta asuinpaikasta riippumatta

näkemyksemme eroavat kuitenkin siinä että me emme näe nykymuotoisten keskelle metsää piirrettyjen hallinnollisten rajojen takaavan lähipalveluja sivukylillä

asia lähetetään ympäristö valiokunta lähetekeskustelua varten estellä päivisin kolmas kuudetta asia voi myös ehdottaa että siellä heti tarkastusvaliokuntaan keskusteluun pää asia lähetetään tarkastusvaliokunta eduskunnan seuraa täysistuntoon tiistaina kasvin kolmas yhdeksättä kaksituhattaneljätoista tällainen kiitos

tällä hetkellä meneillään olevat ja myös odotettavissa olevat suomalaisen telakkateollisuuden uudelleenjärjestelyt muodostavat todellisen uhan tämän strategisen osaamisen säilymiselle

kuntalaista koskeva päätöksenteko on monissa tärkeissä palveluissa siirretty kuntarajat ylittäville kuntayhtymille joiden kohdalla ei enää voi rehellisesti puhua edustuksellisesta demokratiasta

rauman telakka kuten täällä on kuultu on keskittynyt jäänmurtajien arktisten tutkimusalusten ja muiden jäävahvistettujen erikoisalusten kehittämiseen ja rakentamiseen

stx ilmoitti äskettäin ajavansa rauman telakan toiminnot alas

tämän osaamisen siirto ja istuttaminen suuriin risteilijöihin erikoistuneelle turun telakalle kilpailukykyisesti on erittäin vaativa ja riskialtis operaatio

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää mahdollisena päätöksenteon jakamista osittain myös kaupunginosaneuvoston kaltaisille elimille

lisäksi tämän osaamisen säilyminen on nyt köytetty kiinni risteilijäbisneksen tulevaisuuteen

kansalaisten näkökulmasta oleellisinta on että he voivat jatkossakin valita asuinpaikkansa ja osallistua paikalliseen päätöksentekoon elinvoimaisissa ja toimivissa kunnissa

millaisiin konkreettisiin ja aktiivisiin toimiin hallitus on ryhtymässä arktisen laivanrakennusosaamisen turvaamiseksi ja pitämiseksi suomalaisissa käsissä

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä uskoo että avoin dialogi hallituksen ja kuntakentän välillä johtaa ratkaisuun jossa voimme kehittää maatamme alueelliset erityispiirteet huomioiden

hallituksen ja kuntien välisen yhteistyön tuloksena voidaan kunta ja palvelurakenteen uudistuksessa huomioida alueiden väliset eroavaisuudet

samalla pitää kuitenkin tunnustaa se tosiasia että syrjäisten seutujen ja etelän suurten kaupunkien taloudelliset realiteetit ovat erilaiset

huoltosuhde kaupungeissa ja maaseudulla on hyvin erilainen väestön vanhenemisen ja jo pitkään jatkuneen suurimpiin kaupunkeihin suuntautuvan muuttoliikkeen vuoksi

kuntauudistuksella pystytään turvaamaan se että voimme jatkossakin pitää kiinni alueellisesta rikkaudestamme ja että jokaisella on aito mahdollisuus valita asuinpaikkansa ilman pelkoa palveluiden puutteesta halusivatpa he sitten asua ruuhka suomen kaupunkikeskuksissa tai maaseudun rauhassa

näettekö tarvetta lisätä panoksia ja millaisia panoksia tällaisten suurten yhteiskunnallisten muutosten ennakointiin nykyistä pitkäjänteisemmän asuntopolitiikan mahdollistamiseksi

on kriittisellä ja rakentavalla tavalla tarkasteltava kaikkia mahdollisuuksia ja ehdotuksia kuntarakenteen uudistamiseksi

oikealla kuntapolitiikalla luodaan myös edellytyksiä julkisen talouden kestävyysvajeen kaventamiselle ja varaudutaan ikääntymisen aiheuttamaan palvelujen kasvavaan kysyntään

tästä syystä tuemme hallitusta yhteisessä työssämme kuntarakenteen maltilliseksi ja yhteistyöhakuiseksi uudistamiseksi